muistamme nämä suuret verouudistukset ja muut hienot plakaatit ja ajatukset

samalla muistutan siitä että helpoin tapa tehdä työtä ja rahaa on työllistävien pienten ja mikroyrittäjien rasituksen keventäminen siis työllistävien pienten ja mikroyrittäjien rasitusten keventäminen

se on tapa jolla me teemme kaikille helpoiten yhteistä hyvää

arvoisa puhemies

kaikki me jotka tässäkin salissa tiedämme tilanteita hyvin ymmärrämme että näin pitäisi olla mutta käytännössä ei ole turvaa näillä pelkän siviiliavun tuojilla ellei sitten ole myöskin sotilaallista voimaa olemassa siellä

näin vaikeahan tämä tilanne on ja taustalla on pitkäaikainen kulttuurimuodostelma ja suuri kulttuurimuutos tarvittaisiin jotta tuossa maassa tilanne olisi toisenlainen ehkä satojen vuosien työ näin inhimillisesti ajatellen

kysyisin kuitenkin ulkoministeriltä onko mitään näköalaa siihen että voitaisiin luoda mekanismeja joissa tämä voiman kanssa läsnäolo olisi kuitenkin niin sanotusti ei sotilaallista vain siviilitoimintaa turvaavaa

usein tämä sotilaallinen paikalletulo koetaan toisella puolella niin ikävänä että ei synny tätä siviilityön normaalia tilaa siihen väliin

näinhän tämä meillä menee

mielelläni katsoisin myöskin tulevaisuuteen enkä menneisyyteen mitä tapahtui kaksi ja kuusi ja kahdeksan vuotta sitten mutta tietysti kuntalain kohdalla täytyy muistaa että tässä väestöpolitiikka on muuttunut kuntapolitiikaksi

meillä on liian pienet ikäluokat kasvamassa

minusta on ihan selvä että meidän tavassamme toimia etukäteen ei oteta asioihin kantaa vaan sitten kun hallituksen esitykset tulevat

ihan ehkä pieneen yksityiskohtaan edustaja saarakkala toteaisin että ehkä tämä nyt ei kuitenkaan kaikesta huolimatta ole asia jossa käytettäisiin perustuslain säätämisjärjestystä

sitä käytetään vielä vakavammissa asioissa

sekä keskustelu että itse tapahtumat ovat osoittaneet että yhteiseen valuuttaan siirtymisestä aikanaan pidetyt kriittiset puheenvuorot eivät ole olleet tarpeettomia

vahvaa talouskuria voidaan noudattaa vain selkeillä kansallisilla päätöksillä ja viisaalla talouspolitiikalla

kristillisdemokraatit ovat kaikissa vaiheissa edellyttäneet sekä suomelta itseltään että kaikilta eurooppalaisilta mailta rehellisyyttä talouspolitiikan päätöksenteossa ja ryhtiä talouspolitiikan hoidossa

kaikissa vaiheissa olemme kaikin tavoin välttäneet ajatusta yhteisestä talous ja veropolitiikasta mikä merkitsisi itsenäisten valtioiden vähittäistä hävittämistä

siellä on nimenomaan pienempituloisia ajateltu että siinä mielessä hyvää yhteistyötä kaikkien hyväksi

mitä tulee näihin sukupolvenvaihdoksiin niin huojennussäännös tietysti siinä huomattavasti auttaa ja varmaan tilannetta varmaan nyt seurataankin johtuuko tästä mitään kohtuuttomuuksia

tämä eurooppalainen trendi tällä kohtaa on tietysti sikäli mielenkiintoinen että varmaan fiskaalisia tavoitteita on muissakin euroopan maissa kuin vain suomessa lähitulevaisuudessa

markkinakorot nousisivat vakuutusmaksut ja työeläkemaksut nousisivat ja piensäästäjien varojen arvo pienisi kun erilaisten rahastojen arvo laskisi

haluaisin haastaa tässä asiassa meitä hallituksessa että elinkeinopoliittiset kehittämisinstrumentit on vain kohdistettava nimenomaan pk yrityksiin jos halutaan luoda kestäviä työpaikkoja ja samalla jopa uutta kansainvälistymistä mistä valtiovarainvaliokunnassakin olemme valtiovarainministeri rinteen kanssa käyneet hyvää keskustelua

tietysti jokainen euro ja sentti joka on sieltä pois on erittäin huono asia mutta samalla meidän pitää lähteä kehittämään vahvasti tätä kehitysmaakumppanuutta pieniä ja keskisuuria yrityksiä sinne mukaan

huoleni hieman on siinä kohdassa että kun me arvioimme kotipalvelujen vaikutusta on äärimmäisen tärkeä tehostaa niitä sekä ennaltaehkäisyä joka on äärimmäisen tärkeää ja johon pitää panostaa enemmän

liiallisella velanotolla kansallisvaltiot altistavat itsensä vinoutuneille päätöksille joudumme tekemään äkkijarrutuksia väärissä kohdissa

arvoisa puhemies

millä arvoisa ministeri huolehditaan siitä voidaan vahtia neuvoa ohjata että se laatu siellä kunnissa oikeasti tällä kohtaa säilyy

miten tämä kaikki toteutuu

eli pahoinvointia vähentämällä voimme parantaa hyvinvointia

eduskuntaryhmämme on jo aiemmissa siis edellisen eduskuntakauden aikaisissa päätöksissä edellyttänyt kaikissa eurooppalaisen talouskriisin maita koskevissa rahoitusjärjestelyissä sijoittajavastuun toteutumista

nyt suuren valiokunnan tekemässä päätöksessä ja linjauksessa ja näin ollen suomen eussa ilmoittamassa linjauksessa sijoittajavastuu on kirjattu siten että portugalin edellytetään käynnistävän neuvottelut lainanantajiensa kanssa näiden pysymiseksi maassa vastineeksi ohjelmasta

jatkossa sopimukseen esitetyt keinottelun rajoittamiset selkeillä pelisäännöillä ja verotuksellisin keinoin on yleiseltä linjaukseltaan tavoitteemme mukaista

neuvottelutulos selkeästi torjuu tämän kehityksen edellyttämällä ettei evmn rakenteen tule olla sellainen että euromaat siirtyisivät valtioiden veloissa yhteisvastuuseen vaan että jokainen valtio vastaa itse veloistaan ja taloudestaan

nyt saatu neuvottelutulos edellyttää koko takausosuudelle vakuuksia kaikissa tulevissa ervvn kautta autettavissa maissa

arvoisa herra puhemies

portugaliin päätös ei ehtinyt mutta tulevaisuutta koskevana päätöksenä neuvottelutulos täyttää ja jopa ylittää aikanaan edellisessä eduskunnassa asettamamme vaatimuksen

kyllä me tarvitsisimme semmoista aika lämmintä sydäntä ja intoa työntekoon yrittämiseen isänmaan asialla ja kohtuullisella verotuksella verotuksen korottamiseenhan ei varmaan tässä enää ole asiaa eikä perustetta jos aiomme ylläpitää työllisyyttä

ehkä ei nouse toivottavasti nousee

kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä päätyy suuren valiokunnan tärkeään kokoukseen valmistautuessaan siihen että aikaansaatu linjapaperi ja suuren valiokunnan mietintö portugalin tukemisesta suomen kantana ja eulle ilmoitettuna tuloksena on tyydyttävä

varmaan sopii hyvin ideologiaan ajatukseen että autetaan heikompia siellä missä he ovat joskus aika yksin

yhdyn edustaja uotilan kysymykseen tästä keskustan linjasta että pitääkö nyt siis ottaa lisää velkaa vai eikö pidä ottaa lisää velkaa

vastalauseissa on monia ehdotuksia mihin pitäisi lisätä ja sitten täällä kuitenkin linja on toinen mutta ehkä me tänään sen tarkan vastauksen kuulemme

tämän kannan noudattaminen on ehdoton edellytys tuellemme ja yhteistoiminnallemme tämän linjan toteuttamiseksi myös jatkossa

arvoisa herra puhemies

mutta vakavasti asiasta

me joudumme nyt tavattoman paljon tekemään työtä syrjäytymistä vastaan sen korjaamiseksi mutta kannattaa käyttää tätä perusyksikköä koteja hyväksi

joskus on annettu ymmärtää että uudistukset olisivat jotakin vahingollista tai melkein myrkyllistä mutta todellisuudessa oikein annosteltuina ne ovat hyvä lääke moniin keskeisiin haasteisiimme

siksi me hyvin paljon olemme puhuneet nimenomaan näitten kotien itse valitsemien hoitovaihtoehtojen puolesta niin että kodeissa olisi aikaa lapsille

ensimmäinen haaste on väestöpolitiikkamme vaikutukset

edustaja palm käytti erittäin tärkeän puheenvuoron tästä alueellisesta harkinnasta niin että saadaan mahdollisimman hyvin nämä alueelliset vahvuudet tähän mukaan

tämän lakialoitteeni tavoitteena on vahvistaa naisten ja miesten tasa arvoisuutta erityisesti palkkatyössä sekä eläkkeiden osalta

silloin me jaksamme paremmin myöskin työelämämme ja koko sen pitkän elämänuran joka meillä itse kullakin on tehtävänä

itse olen aina ollut vahvan alueellisesti tasapainoisen kehityksen kannalla mutta haluaisin tässä ministeriä kyllä kiittää siitä että tämä suurmetropolialue saa nyt lisää näitä ammatillisen koulutuksen paikkoja

muita sukupuolten välisiin eläke eroihin vaikuttavia seikkoja ovat naisten lyhyempi työaika lyhyempi työura ja keskimäärin pienemmät palkat sekä se että naiset ovat miehiä todennäköisemmin työelämän ulkopuolella

ei tarvita näin paljon paikkoja

me olemme pitkään täällä metropolialueella olleet aika hiljaa ja toivoneet että aina meille jotakin tulisi

tällä hetkellä päätöksenteko tapahtuu usein kaukana kuntalaisista

euroopassa eläkejärjestelmät voivat eräissä maissa parhaimmillaan mahdollistaa sukupuolten välisten eläke erojen tasaamista

monet päätökset tehdään hajallaan eri paikoissa ja hoidon sujuva porrastaminen vaikeutuu

puolisoiden välisiä etuuksia tasaavat erityisesti lesken etuudet joita maksetaan joko kertasuorituksena tai jatkuvana etuutena mainittakoon maista alankomaat suomi saksa itävalta tanska

muita eläke eroja tasaavia elementtejä ovat eläkkeen jakaminen avioeron yhteydessä kuten saksassa ja isossa britanniassa ja pakollisten lisäeläkkeiden osalta alankomaissa eläkkeen karttuminen lastenhoitovuosilta sekä mahdollisuus anoa puolison vakuutushistoriaan perustuvaa eläkettä

kuitenkin keskustan tulisi muistaa että toimivat rakenteet olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo viime vuosikymmenellä taloudellisesti hyvinä aikoina jolloin keskusta oli hallitusvastuussa

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan yhteenvetona voidaan todeta että naisten pidempi eläkeikä heijastuu eläkejärjestelmässä niin että eläkevuosien määrä on miehiin verrattuna suuri naiset saavat paremman tuoton eläkemaksuilleen kuin miehet ja eläkeajan suhde työvuosien määrään on korkeampi kuin miehillä

keskustan ehdottamassa kotikuntamaakunta mallissa on vaarana että lisäämme hallintoa ja siirtäessämme päätöksentekoa maakunnalliselle tasolle aito demokratia todellisuu dessa kaventuu

meillä suomessahan on käyty hyvin paljon keskustelua nyt pakollisesta pappavuodesta lapsilisistä niin kuin tänäänkin käytiin ja monista tämän alueen asioista

tämänhetkisten sosiaali ja terveyspalveluiden pirstaleisuus on johtanut siihen että työttömät pienituloiset vanhukset vammaiset ja syrjäytyneet jäävät herkästi oikean palvelun ja avun ulkopuolelle